tässä edellisessä muutamia esimerkkejä siitä että vaikka tyylipisteissä ei olisi täydellisesti onnistuttu niin se ei tarkoita sitä että sisältö olisi jollakin tavalla epäonnistunut

päinvastoin hallitus todellakin osoitti jälleen toimintakykynsä

lisäksi on tietysti niin että myös tuleville vuosille jäi työsarkaa ja tehtävää jäljelle mutta tulevaisuudessakaan tekemättä ei voi jättää

arvoisa puhemies

hallitus on valinnut vastuullisen linjan jolla paitsi tasapainotetaan valtiontaloutta myös samalla turvataan suomen puolustuskyky tulevina vuosikymmeninä

puolustusvoimauudistus ei tarkoita puolustuksemme peruslinjausten muuttumista

kaikissa oloissa suomella on oltava uskottava itsenäinen puolustuskyky joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen koko maan puolustukseen

säästöjen osalta on toivottavaa että puolustuksen osalta säästöt ovat tässä eikä lisää ole luvassa kuten ehkä monella muulla hallinnonalalla keväällä

puolustusmateriaalin hinnan nopea nousu ja kaluston vanheneminen eivät mahdollista nykyisten suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa koska puolustuskyky edellyttää riittäviä materiaalihankintoja

yhtä aikaa on tehtävä pysyviä säästöjä ja pysäytettävä valtion velkaantuminen sekä luotava uutta puolustuskykyä

puolustusvoimat itse on paras asiantuntija kun niukkenevat puolustusmäärärahat halutaan suunnata puolustuskyvyn kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

säästöjä etsitäänkin ensisijaisesti keventämällä hallintoa

määrärahojen sitominen hallintoon ja toissijaisiksi arvioituihin varuskuntiin itse asiassa heikentäisi kykyä puolustaa koko maata

ikäluokkien pienenemisen vuoksi tulevina vuosikymmeninä nykyrakenteessa on koulutuksellista ylikapasiteettia

miksi siis lämmittäisimme seiniä ja ylimääräisiä sänkyjä sen sijaan että niukkenevat resurssit käytettäisiin suomen puolustamiseen

ymmärrän sen varsin hyvin mutta kun joudutaan valitsemaan aluepolitiikan ja puolustuskyvyn välillä täytyy ajatella jälkimmäistä

uudistuksen alueellisten vaikutusten torjumiseksi valtio pyrkii tarjoamaan korvaavia työpaikkoja ja järjestämään asianmukaisen muutosturvan irtisanomisuhan alaisille ihmisille

hallitus on myös valmis ottamaan käyttöön äkillisen rakennemuutoksen tuen alueilla joita varuskuntalakkautukset kaikista kovimmin koettelevat

valtion vastaantulo onkin tärkeää koska kyse ei ole pelkästään matematiikasta vaan kuten puolustusministeri on todennut tämä on myös myötätunnon asia

maassa maan perinteisesti korkea maassa maa maassamme perinteisesti korkealla tasolla ollutta maanpuolustustahtoa on erityisesti vaalittava uudistuksessa

arvoisa puhemies

pitää todella huomioida että korkeakoulut suomessa ovat jo pitkään itse toivoneet tätä mahdollisuutta koulutusvientiin ja nyt meidän suurin koulutusviennin esteemme puretaan antamalla korkeakouluille mahdollisuus periä eu ja eta maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja

edustaja niikko ilmoitti että ei kannata valinnan mahdollisuuksia äideille ja perheille ja ilmoitti myös että pienten lasten äitien paikka on kotona

minä kyllä viimeiseen asti kannatan perheiden valinnan mahdollisuuksia

meidän osaamisellemme on kysyntää

miksi ihmeessä me emme antaisi meidän korkeakouluillemme välineitä vastata halutessaan tähän kysyntään

työelämän tasa arvon näkökulmasta huolestuttava fakta on se että meillä pienten lasten äitien työllisyys on muita pohjoismaita jäljessä

me voimme myydä meidän osaamistamme esimerkiksi terveyspalveluissa vaikkapa osaamistamme sydänkirurgiassa virolaisille

tämänkin valossa kaikki toimet työn ja perheen joustavan yhdistämisen mahdollistamiseksi ja perheille valinnan mahdollisuuksien luomiseksi ovat enemmän kuin todella tervetulleita ja oikea suunta ja sitten puhujalistaan ei yhtään

arvoisa puhemies

aivan ensinnä tähän edustaja niikon toteamukseen siitä että täysipäiväinen opiskelu mahdollistuisi jos indeksi tulisi heti voimaan

ainakin itselläni on tuoreessa muistissa opintotuki ja opiskeluaika vielä viime vuodelta ja voin kyllä tällä kokemuksella kertoa että se täysipäiväinen opiskelu opintotuella ei ihan pelkästään tällä indeksin voimaan tulemisella hoidu

arvoisa puhemies

mikäli lapsi koulussa tarkoituksellisesti aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tai uhkaa muita olisi hänen itsensäkin kannalta pelkästään järkevää että asiaan puututtaisiin heti

niin hänelle itselleen kuin muillekin lapsille annettaisiin viesti että vaarallinen käytös ei ole sallittua ja johtaa selvittelyyn jonka jälkeen on mahdollista aloittaa taas puhtaalta pöydältä

mutta sitten itse tähän asiaan

on hyvä huomata että opintotuki ei ole sosiaaliturvaa sillä on hieman eri luonne

kolmen päivän poissaoloon olisi tarkoituksenmukaista yhdistää ammattimaiset tukitoimet

sastamalassa rehtori oli velvoittanut tupakoinnista kiinni jääneet oppilaat kirjoittamaan tutkielman tupakoinnin vaaroista ja aikonut puuttua koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen

suomalainen menestys perustuu vahvaan osaamiseen ja opintotuen tehtävä on mahdollistaa jokaiselle yksilölle kouluttautuminen omien kykyjen mukaan tukivat vanhemmat sitä tai eivät

mikäli oikeusoppineiden tulkinta on se ettei esimerkiksi kiusaamiseen saa puuttua on jo todella aikakin saada uusi laki eli kiitos siitä

tämä on pienen valtion pienen suomen kannalta aivan erityisen tärkeää ollut ja tulee olemaan myös tulevaisuudessa

vaikka allekirjoitankin tämän edustaja zyskowiczin näkemyksen vanhempien velvollisuudesta tukea lastaan niin tässä opintotuen kohdalla asia pitää nähdä myös niin että kyse ei ole välttämättä vain vanhemman velvollisuudesta vaan ennen kaikkea opiskelijan oikeudesta kouluttautua omien kykyjensä mukaan tukivat vanhemmat sitä tai eivät

järjestelmän täytyy tämä mahdollistaa kaikissa tilanteissa

tässä tietysti menettää huolena on se oikeuden mukaan meillä kääntöpuolena on oikeudenmukaisuuskysymys siitä että opintojen ripeästi edetessä myös opiskelijalla pitää olla oikeus parantaa elintasoaan ja tulla toimeen tekemällä töitä

meidän pitäisi pyrkiä eroon kannustinloukuista ja siitä huolestuttavasta asenteesta että nuoret sukupolvet oppivat laskemaan kannattaako työnteko tuista johtuen vai ei

meidän pitäisi viestiä nuorille työn periaatteen ensisijaisuutta

tämä ei välttämättä edellytä tarveharkinnan poistoa kokonaan vaan tulorajojen tarkistusta ajan tasalle

arvoisa puhemies

kehitys ei tietenkään tapahdu hetkessä vaan uusien koulutustuotteiden ympärille rakentuvan liiketoiminnan kehittäminen vie oman aikansa

olen työskennellyt jo opiskelijapolitiikasta lähtien sen puolesta että korkeakouluille annetaan niiden itse pitkään toivoma mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta

suomessa koulutusviennin merkittävimpänä esteenä on ollut se että lainsäädäntömme ei ole mahdollistanut lukukausimaksujen perimistä yksittäisiltä opiskelijoilta

on aivan viimeinen hetki purkaa koulutusvientimme lainsäädännölliset esteet sillä nopeasti kasvavia maailman koulutusmarkkinoita jaetaan kovaa vauhtia

avaimet ovat tämän jälkeen korkeakoulujemme omissa käsissä

tärkeää on se että koulutus säilyy maksuttomana jatkossakin kaikille suomalaisille opiskelijoille ja kaikilla on varallisuudesta ja taustasta riippumatta mahdollisuudet kouluttautua

kehittyvien maiden opiskelijoilla puolestaan on mahdollisuus hakeutua suomalaiseen korkeakoulutukseen niin että sitä tuetaan jatkossa tehokkaalla apurahajärjestelmällä

täällä salissa on viitattu monesti aiempaan lukukausimaksukokeiluumme

tähän kokeiluun vertaileminen ei kuitenkaan missään tapauksessa ole nyt perusteltua koska tuossa aiemmassa suomen kokeilussa vain osa koulutusohjelmista oli maksuttomia joten se ei vertaudu tähän tulevaisuuden tilanteeseemme

opintotuen kohdalla suomi hyötyy siitä että jokaisella nuorella on oikeus ja mahdollisuus varallisuudesta riippumatta kouluttautua kykyjensä mukaan

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä on se että kannustamme täällä kouluttamiamme ulkomaisia osaajia jäämään suomeen töihin ja yrittäjiksi sitten myös valmistumisensa jälkeen

oikeus koulutukseen elämän alkutaipaleella mahdollistaa että kouluttauduttuaan ja valmistuttuaan nuori voi alkaa toteuttaa omaa velvollisuuttaan omia lapsiaan ja myös yhteiskuntaa kohtaan kun hän voi mennä töihin ja maksaa veroja

pidän tärkeänä että tulevaisuudessa harkitaan sitä että lukukausimaksuihin liitetään verovähennysoikeus jolloin suomeen valmistumisensa jälkeen töihin jäävä lukukausimaksuja maksanut henkilö voi vähentää nämä maksunsa verotuksessa myöhemmin

niillä rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita ja vahvistamme korkeakoulujemme asemaa ja laatua

nyt annetun hallituksen esityksen arvioidaan pidemmällä tähtäimellä kasvattavan suomalaisen koulutusviennin arvoa merkittävästi

edustaja wallin stefano

on hämmästyttävää miten vähän oppositio täällä uskoo suomalaiseen koulutukseen kun te koko ajan maalailette uhkakuvia ulkomaisten opiskelijoiden vähentymisestä suomessa tämän esityksen myötä

nyt kun nokaa ei ole niin koulutus on oikeastaan se brändi ainoa hyvä mitä suomella on maailmalle viedä

miksi me emme hyödyntäisi sitä

tässä annetaan nyt nimenomaan mahdollisuus korkeakouluille kansainvälistyä tehdä laadukkaasta suomalaisesta koulutuksesta vientituotetta

työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa

yhteiskunta jossa työ ei kannata ja toimettomuudesta maksetaan paremmin kuin työstä ei ole kestävällä pohjalla

työ on enemmän kuin vain tulonlähde ja se on parasta sosiaaliturvaa

muun muassa työttömyysturvan suojaosuudella helpotetaan työttömien asemaa ja mahdollisuuksia ottaa vastaan lyhytaikaistakin työtä

osatyökykyiset on vihdoin nostettu keskusteluun kiitos siitä ministeri risikolle

kysyisin edelleen

miten sosiaaliturvan uudistamista kannustavammaksi aiotaan jatkaa ja edetä kohti lisääntyvää vastikkeellisuutta ja aktivointia työkykyisten ihmisten osalta niin että kaikki työ kannattaa aina

arvoisa puhemies

suomen puolustus perustuu koko maan kattavaan alueelliseen puolustukseen sekä yleiseen asevelvollisuuteen

kuten keskustelussa on todettu lähtökohtana ei ole se että uskoisimme sotaan vaan se että oma uskottava puolustus on paras tapa välttää sota

suomalainen maanpuolustustahto on vahva

olen harmissani siitä että viime selonteossa kirjatut määrärahojen korotukset jäivät toteutumatta epävarman taloustilanteen vuoksi

lähtökohtana on kuitenkin se että puolustusvoimille tulee taata jatkossakin sellaiset resurssit joilla se pystyy suoriutumaan sille määritellyistä tehtävistä

kokoomuksen tavoitteena onkin tasapainon löytäminen puolustusvoimien tehtävien ja määrärahojen välillä

selonteossa voisi olla enemmän konkreettisia ehdotuksia siihen miten suomi pystyy ylläpitämään voimavaroihimme ja nykyiseen turvallisuusympäristöömme suhteutetun puolustuskyvyn

opposition luonnehdinnat selonteosta rimanalituksena ovat kuitenkin vailla totuuspohjaa sillä turvallisuusympäristössä ei ole tapahtunut mitään sellaista mikä vaatisi poikkeamista johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta korostavasta linjasta

vaikka turvallisuusympäristö on nyt euroopassa ja suomen lähialueilla vakaa suomen edun mukaista on avoin ja kehittävä keskustelu turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

arvoisa puhemies

puolustusvoimat on joutunut jo toteuttamaan rankkoja säästöjä puolustusmenoista on leikattu enemmän kuin muilta hallinnonaloilta

tässä opintotuen kohdalla kuitenkin kyse on myös siitä voidaanko luottaa vanhempien kykyyn ja haluun tukea jälkikasvunsa opintoja niin pitkälle kuin kykyjä jälkikasvulla olisi

lisäsäästöjä julkisiin menoihin haettaessa tämä on otettava huomioon ja lähdettävä siitä että puolustus on jo kantanut oman osansa sinällään välttämättömistä valtiontalouden säästöistä

minusta keskeistä onkin varmistaa että suomessa jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin omat kyvyt tämän mahdollistavat

käydessämme avointa keskustelua turvallisuudesta ja puolustuspolitiikasta on meidän tunnustettava se tosiasia että kansainvälinen ympäristö muuttuu globalisaation eli valtioiden tiiviimmän rinnakkaiselon ja keskinäisriippuvuuden myötä

uusiin uhkiin on mahdollista vastata tehokkaasti vain kansainvälisen yhteistyön avulla

terrorismi kyberhyökkäykset ympäristökatastrofit kansainvälinen rikollisuus sekä muut ei valtiolliset uhat eivät ole estettävissä pelkästään yksittäisen valtion toiminnalla tai vain raudalla ja miesvoimalla

jos me haluamme että opiskelijat uskaltavat nykyistä rohkeammin ottaa lainaa niin silloin valmistuvalla opiskelijalla pitää olla tiedossa suhteellisen varmat työllistymisnäkymät

yhtenä keinona vaikuttaa tähän on se että tarkistetaan koulutusmääriä vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita

täällä on tullut nimenomaan hyviä näkökohtia siihen että nyt seuraavaksi pitää tarttua tämän verovähennysoikeuden toimeenpanoon

pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on johdonmukainen kehityssuunta ja meillä sen edistämisestä tuntuu vallitsevan yksituumaisuus ja hyvä niin

vientituloja ja sitä kautta työtä jotta meillä on jatkossakin mahdollisuudet rahoittaa palveluja vaikkapa se maksuton koulutus suomalaisille ja eu ja eta maiden kansalaisille

on kuitenkin hyvä että solidaarisuuslausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeiden toimeenpanemiseksi selvitetään mahdolliset lainsäädäntömme muutostarpeet

suomi osallistuu edelleen kansainvälisiin operaatioihin jotka tukevat vakautta ja konfliktien ratkaisua sekä antavat puolustusvoimille oman puolustuskykymme kannalta tärkeää kokemusta

ollaan nyt mukana niissä talkoissa että haetaan suomeen uusia vientivaltteja

tavoitteemme on suomen turvallisuusympäristöön ja voimavaroihin suhteutetun puolustuskyvyn ylläpitäminen puolustuksen kehittäminen osana kokonaisturvallisuutta ja kansainvälisen puolustusyhteistyön syventäminen

toivottavasti keskustelu jatkuu vilkkaana

arvoisa rouva puhemies

kokoomukselle ideologinen kysymys on nimenomaan se että suomalainen hyvinvointi pelastetaan maksuton koulutus suomalaisille eu ja eta maiden opiskelijoille säilyy ja että suomalaisilla taustaan katsomatta varallisuuteen katsomatta on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma innostus ja omat kyvyt vievät

tällä lakiesityksellä korkeakouluille annetaan nyt avaimet onnistua koulutusviennissä

loppu on toki toimijoista itsestään kiinni mutta on hyvä että emme lainsäädännöllä enää torppaa korkeakoulujen mahdollisuuksia koulutusvientiin ja osallistua kansainvälisesti suurille koulutusmarkkinoille

uskon vahvasti että meidän korkeakouluiltamme löytyy enemmän onnistumisen asennetta ja tulevaisuuteen valoisasti katsomista ja yrittäjähenkeä kuin monelta siellä oppositiossa tuntuu näinä päivinä löytyvän

maaliskuuta tein hallitukselle toimenpidealoitteen jonka puolustusvaliokunnan enemmistö muun muassa puolustusvaliokunnan enemmistö allekirjoitti

tuossa aloitteessa esitimme että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta puolustusvoimien pirkanmaalla toteutettu kokeilu naisille lähetetystä rekrytointikirjeestä laajennetaan koko maahan

tuolloin maaliskuussa ihmettelin todella että edustaja väätäinen tai yksikään sosialidemokraattien edustaja ei allekirjoittanut mutta on aivan erinomaisen hieno asia että nyt olette tulleet toisiin aatoksiin aloitteeni taakse muun muassa meidän puolustusvaliokunnan enemmistön kanssa

hieno asia että olette nyt täysin samaa mieltä

toivottavasti asia etenee hyvin

lokakuuta

mutta tärkeintä on se että olemme nyt samaa mieltä siitä että naisille lähetettävä rekrytointikirje on otettava käyttöön koko maassa

koko ikäluokan tavoittaminen kirjeellä lisää oikeaan aikaan kiinnostusta asepalvelukseen sekä kasvattaa motivoituneiden varusmiesten määrää

nyt taitaa olla kuitenkin itse asian kannalta hedelmällisempää keskittyä siihen että tämä tärkeä asia etenee ja naiset saavat kutsukirjeensä oikea aikaisesti samalla kun palvelus heille kuitenkin säilyy vapaaehtoisena

jos kuitenkin mennään tähän perisuomalaiseen tapaan keskustella itse prosessista niin edustaja väätäisellä kuten kaikilla muillakin puolustusvaliokunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus allekirjoittaa tämä minun aloitteeni ja valiokunnan enemmistö sen on myös allekirjoittanut ja allekirjoitettunahan se sinne meidän valiokunnan pöydällekin sitten aikanaan saapui

keskustelun on päätettävä asia lähetetään puolustusvalio tähyää lähetekeskustelua varten käsitellään enempää käsitellä